arvoisa puhemies

olen työssäni seurannut usean vuosikymmenen ajan oikeusasiamiesinstituution kasvamista ja kehittymistä sekä kotimaassa että maailmalla

viittaan kansanedustaja södermanin puheenvuoroon edellisen asian käsittelyn yhteydessä

perus ja ihmisoikeusajattelun kehittyminen meillä ja muualla on viime vuosikymmeninä muokannut merkittävällä tavalla oikeusasiamiehen toimintaa

huolimatta edellä sanotusta oikeusasiamiehen toiminnan vaikuttavuudesta olen vuosien saatossa kuitenkin joutunut toteamaan että monet niistä perus ja ihmisoikeuksien toteutumisen ongelmista joihin esimerkiksi oikeusasiamiehet ovat kiinnittäneet huomiota kertomuksissaan ja ratkaisuissaan toistuvat ja pysyvät

esimerkkinä mainitsen vaikkapa sosiaaliturvaan liittyvien ja eräiden muiden oikeudenkäyntien keston lastensuojelun tarpeessa olevien lasten perusoikeuksien ongelmat vapautensa menettäneiden olosuhteiden monet monet ongelmat ja niin edelleen

tämä merkitsee luonnollisesti sitä että perustuslaissa ja kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa turvatut oikeudet eivät toteudu mutta se merkitsee myös muun muassa sitä että ihmisillä on tarve kääntyä kansainvälisten valvontaelinten puoleen näiden loukkauksien tutkimiseksi ratkaisemiseksi ja hyvittämiseksi

tärkeätä olisi mielestäni tulevaisuudessa huolehtia siitä että tällaiset kansainvälisten valvontaelinten ja laillisuusvalvojien esille nostamat perusoikeusongelmat tulevat poistetuiksi ja loukkaukset hyvitetyiksi niiden kohteeksi joutuneille

luonnoksesta antamassani lausunnossa olen kiinnittänyt huomiota siihen että selonteon käsittelyn yhteydessä tai siihen liittyen on tarvetta vahvistaa sitova ohjelma ainakin kaikkein keskeisimpien perus ja ihmisoikeusloukkauksien poistamiseksi ja hyvittämiseksi

kertomukseen sisältyvässä puheenvuorossaan apulaisoikeusasiamies petri jääskeläinen on kiinnittänyt huomiota vapautensa menettäneiden oikeusturvan puutteisiin tällä kertaa oikeusavun saamisen ongelmiin

apulaisoikeusasiamies jukka lindstedt puolestaan on tarkastellut puheenvuorossaan median vapauteen vaikuttavia oikeusasiamiehen päätöksiä jotka usein koskevat yksityiselämän suojaa

tässä viittaan samalla kansanedustaja ukkolan kysymykseen ja totean että apulaisoikeusasiamies lindstedtin puheenvuorossa otetaan esille kysymyksiä joissa oikeusasiamies on joutunut ratkaisemaan muun muassa valokuvaamista tai filmaamista koskevia kanteluita joissa on ollut kyse siitä onko ollut oikeutta kuvata esimerkiksi rikospaikalla rautatieasemalla tai terveyskeskuksessa vai onko sitä lainvastaisesti rajattu

toinen sananvapautta sivuava ryhmä muodostuu kanteluista joissa epäillään viranomaisen antaneen julkisuuteen salassa pidettäviä tietoja

puheenvuoroon sisältyy hyvin kattava yleiskatsaus siitä minkä tyyppisiä asioita oikeusasiamies on ratkaissut

niiden laatua ja sisältöä sekä ratkaistuja kanteluita on selostettu kertomuksessa sekä perusoikeuksittain että hallinnonaloittain

laillisuusvalvonnassa perus ja ihmisoikeudet ovat esillä kanteluja ratkaistaessa sekä tarkastusten ja omien aloitteiden suuntaamisessa

kertomukseen sisältyykin erillinen jakso josta käy ilmi millaisia perus ja ihmisoikeuksiin liittyviä kysymyksiä vuoden aikana on ollut esillä ja millaisiin kannanottoihin ne ovat johtaneet

oikeusasiamiehen toiminnan tavoitteena on korkea laatu

tämä edellyttää että toiminta on vaikuttavaa asiantuntevaa oikea aikaista huolellista asiakaslähtöistä ja jatkuvasti kehittyvää

nämä tavoitteet ovat sinänsä aina ohjanneet työtä oikeusasiamiehen kansliassa mutta ne on myös erikseen vahvistettu toiminnan tavoitteiksi viime vuonna

niiden mukaisesti pyrkimyksemme on käsitellä kaikki kanteluasiat enintään yhden vuoden tavoiteajassa jonka myös perustuslakivaliokunta on edellisvuoden kertomuksesta antamassaan mietinnössä asettanut kuitenkin siten että nopeasti käsiteltäviksi määrätyt kantelut käsitellään luonnollisesti niille erikseen asetetuissa tätä lyhyemmissä tavoiteajoissa

lopuksi haluan kiittää eduskuntaa sekä henkilökohtaisesti että edustamani instituution puolesta siitä tuesta jota eduskunta on vuosien saatossa osoittanut tämän instituution toimintaa kohtaan